tämä on todellakin ratkaisu joka vaikuttaa ja kohdistuu jälleen kerran pienituloisimpiin ihmisiin eli sillä tavalla ei millään tavalla ole perusteltavissa

toinen ongelma on se että vaikka tämä hallitus on ilmoittanut pyrkivänsä vähentämään byrokratiaa kaikissa asioissa tämä ratkaisu tulee lisäämään byrokratiaa kun joudutaan selvittelemään vanhempien taustoja ja sitä kenen lapsi on oikeutettu kokopäivähoitoon ja kenen lapsi ei

kun ryhmäkokoja kasvatetaan ja subjektiivista päivähoito oikeutta muutetaan niiden yhteisvaikutuksena ryhmistä saattaa muodostua monikymmenpäisiä

yliopisto on tehnyt hyvin selväksi alusta lähtien sen että se kaipaa nimenomaan pitkäaikaista ratkaisua ei enää erillisrahoitusta neljälle vuodelle

millä tavalla te olette päättäneet uudistaa yliopistorahoitusta ja rahoituksen kriteerejä ja perusteluja juuri niin että tällainen pitkäaikainen rahoitus on mahdollista

jos tällaista suunnittelua ei ole käynnissä toivon että ainakin maan hallitus reilusti tunnustaisi että te olette sen päätöksen takana loppukädessä viime kädessä ettei savonlinnassa okl ja opettajankoulutus jatku

arvoisa rouva puhemies

siellä on jo pulaa pätevistä opettajista

arvoisa herra puhemies

ministeriö ei voi myöskään koskaan mennä yliopistojen autonomian taakse

ymmärrän hyvin työnantajien tarpeen kokeilla ja testata työntekijöiden asennetta soveltuvuutta ja muuten sopivuutta työtehtävään

on aina maan hallituksen vastuulla se että osaamista ja päteviä opettajia löytyy koko maasta

me vihreät tuemme myös sitä että yksityisellä puolella ja julkisella puolella koeaika olisi saman mittainen koska ei ole oikein mitään fiksua syytä siihen minkä takia niitten pitää olla nyt erimittaiset

mitä tulee tähän vapaaehtoisuuteen näen isona ongelmana sen että vaikka kyse on vapaaehtoisuudesta niin vapaaehtoisuudesta helposti muodostuu tietynlainen pakko koska kun yksi ihminen pitää omasta ammattitaidostaan ja ammattikunniastaan huolen löytyy aina joku toinen epätoivoisempi joka vapaaehtoisesti menee ilmaiseksi töihin

arvoisa puhemies

onko vaarana että meillä jatkossa on se tilanne että asukkaat ovat tämänkin palvelun edessä kuten esimerkiksi omaishoidon tuen tai hoitolisien kohdalla hyvin eriarvoisia kunnasta riippuen

se on hyvä askel siihen suuntaan että nuoret innostuisivat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta

siis miten kuntien päätöksiä ohjataan jotta tällä setelikäytännöllä saataisiin mahdollisimman samanlainen ja kattava käytäntö koko maahan

jos nuori kykenee äänestämään seurakunnallisista asioista hän varmasti on myös kykenevä päättämään omasta seurakuntajäsenyydestään

arvoisa puhemies

on hienoa kuulla että työttömyyden hoidosta aiotaan tehdä aktiivista passiivisen sijaan mutta siltä ei vain oikein vaikuta kun sitten katsoo näitä toimenpiteitä

nuorten työttömyyttä ei ole saatu nujerrettua mutta sen kasvu on saatu kääntymään ja ennen kaikkea se on ennalta ehkäissyt nuorten syrjäytymistä

arvoisa rouva puhemies

moni vanhus on tällä hetkellä hädissään

miten tätä ennalta ehkäisevää ja aktiivista työttömyyden hoitoa kehitetään kun siltä viedään rahat

suomessa vietetään huomenna naisten palkkapäivää

moneen kertaan olen itsekin tässä salissa käyttänyt puheenvuoroja siitä millaisin toimin hallitus on oikeastaan enemmän haitannut kuin edistänyt kilpailukykysopimusneuvotteluja mutta nyt pitää nostaa hattua

tutkijaryhmä arvioi että nämä hallituksen eläkeläisille suunnatut leikkaukset kohdistuvat suurelta osalta juuri pienituloisiin eläkeläisiin joista suuri osa on nimenomaan naisia

ensinnäkin ministeri lindström te peruitte tämän suunnitellun työnäytekokeilun sellaisenaan ja toiseksi nyt tämä verohuojennusratkaisu ilman muuta tulee varmasti helpottamaan neuvottelijoiden tilannetta huomiseen mennessä

millaisia suunnitelmia teillä on nimenomaan eläkeläisnaisten jotka ovat todella heikoilla tällä hetkellä tilanteen parantamiseksi

haluaisin mieluusti kysyä sitä että kun lopullisia ratkaisuja tästä veroratkaisusta tehdään toivon mukaan siinä huomioidaan pienituloiset paremmin kuin meidät muut ja toivoisin jotain avauksia siitä mitä voitte kertoa tästä verohuojennuksen profiilista

kysyin eilen valiokunnassa asiantuntijalta mitä se tarkoittaa nuorten kanssa työskentelevien näkökulmasta

vastaus oli aika kylmäävä

kun samalla leikataan työpajatoiminnasta ja työllisyysmäärärahoista kuten palkkatuesta sanssi kortista ja työkokeilusta se tarkoittaa että tulevina vuosina kadotetaan tuhansittain uusia nuoria

liikenneministeri berner vr on tekemässä suuria heikennyksiä junaliikenteeseen

liikennöinti loppuu kokonaan neljältä reitiltä

lisäksi monella muulla liikennettä harvennetaan

liikenneministeriön oman selvityksen mukaan henkilöjunaliikenteen osittainen avaaminen kilpailtavaksi voisi kuitenkin parantaa palvelutasoa ja lisätä junalla liikkumista

ministeri berner miten aiotte uudistaa monopolisopimusta tilanteessa jossa vrn toiminta ei vastaa enää sopimuksen lähtötilannetta ja miten aiotte edistää sitä että lakkautettaville ja käyttämättömille reiteille saadaan uusia toimijoita

arvoisa puhemies

vrn suunnitelmissa on jatkossa keskittää henkilöjunaliikenne entistä selkeämmin runkoradoille ja syöttöliikenteen niille toivotaan sujuvan busseilla

samaan aikaan ely keskukset ovat kuitenkin lopettaneet reiteiltä myös tuetun bussiliikenteen mikä sumputtaa entistä suuremman osan suomalaisista ja kiihdyttää maaltamuuttoa mistä ainakin me vihreät olemme huolissamme

miten ministeriö aikoo jatkossa koordinoida ja ohjata joukkoliikennetukea siten että busseista saadaan aito korvaaja lakkautettaville junavuoroille ja reiteille jotta ihmisten liikkuminen turvataan myös harvemmin asutuilla alueilla

arvoisa puhemies

eläinsuojelu rikosten rekisteri tulee olemaan eläintenpitokieltorekisteri tulee olemaan hyvin käytännöllinen ja viemään asiaa eteenpäin mutta haluan nostaa esiin vielä kaksi asiaa joita puheenvuoroissa ei ole vielä kuultu

kun puhutaan eläinsuojelurikoksista jotka tehdään harkiten erityisen julmasti tai raaasti tai jos laiminlyöntien kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä puhutaan usein myös siitä että eläinten hyötykäyttö on laajamittaista taloudellista toimintaa

maatalous on kulkenut kohti tehomaataloutta ja suuriin tuotantoyksiköihin

teurastamoihin liittyvät kaikkein vakavimmat suurimittaiset eläinsuojelurikokset ovat ihan samalla tavalla osa talousrikollisuutta kuin vastaavat laskelmoidut teot vaikkapa rakennustyömailla

kuten hallituksen esityksessä todetaan uutta törkeää tekomuotoa sovellettaisiin vuosittain kuitenkin hyvin harvoihin tapauksiin mutta niin on tarkoituskin

jos pitäisi mainita joitakin esimerkkejä joissa tätä uutta lakia voitaisiin käyttää tulevat mieleen esimerkiksi koira tai kukkotappelut sekä sitten laajamittaisessa kuljetustoiminnassa tai tehotuotannossa eläinmäärän jättäminen esimerkiksi kuolemaan nälkään tai uppoamaan lietteeseen

mutta toinen asia on sitten se mikä erottaa eläinsuojelurikokset ja myös törkeät eläinsuojelurikokset talousrikoksista ja se on se että usein siellä eläinten pahoinvoinnin taustalla on ihmisen pahoinvointi

arvoisa puhemies

koen että tämä esitys kuluttajansuojalain muuttamisesta on juuri yritys tuottaa sitä turvaa niille kaikkein pienimmille ja heikoimmille eli omalle nuorisollemme joka on se suurin pikavippien käyttäjä

paitsi että hyvää on rekisteri joka tulee hyvää on vakiomuotoinen lomake joka antaa myös sitten kuluttajalle hieman enemmän tietoa laista ja ylipäänsä säännökset hyvästä luotonantotavasta

siksi toivon että tämän lain hyväksymisen jälkeen seuraava askel on miettiä sitä miten voisimme edesauttaa eläimien pitäjien pahoinvoinnin helpottumista ja sitä miten pahoinvointiin voitaisiin puuttua entistä tehokkaammin

se mitä tässä yhteydessä on kritisoitu on tämän kulutusluottodirektiivin soveltamisala

arvoisa puhemies

ymmärrän hyvin ed

se mikä on ollut yksi suuri syy siihen miksi tuloerot kuitenkin ovat kasvaneet viime vuosina entistä enemmän on se että pääomatulojen osuus on kasvanut koko ajan palkkatulon rinnalla

minusta tämä keskustelu alkaa vahvasti haiskahtaa siltä että niin oikealla kuin vasemmallakin kannatetaan perustuloa ja ollaan yhtä mieltä myös siitä että työnteosta ja työn vastaanottamisesta pitää tehdä kannattavaa kaikissa olosuhteissa

edustaja heinäluoman esimerkki oli surullinen mutta valitettavan totta

yhtä valitettavan totta on se että moni nuori kipuilee te toimiston ja kelan erilaisissa neuvoissa saamatta työpaikkaa tilanteessa jossa sitä tarvittaisiin

kannatan lämpimästi myös edustaja sarkomaan ehdotusta leikkausten ja miksei myöskin lisäysten vaikutusten paremmasta arvioinnista valtiovarainvaliokunnassa

on ymmärrettävää että silloin kun yliopistomaksuja opiskelumaksuja ei ollut näitä hakemusmaksuja käytettiin koska muuten olisi ollut selkeä vaara siitä että näitä hakemuksia olisi tullut röykkiöittäin maahan

valtion taloudellinen tutkimuskeskus teki kaksi vuotta sitten tutkimuksen siitä minkä verran ulkomaalaisia opiskelijoita suomessa on

vattin tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmasosaa näistä opiskelijoista oli edelleen suomessa vuosi valmistumisensa jälkeen ja näistä maahan jääneistä yli kaksi kolmasosaa oli työllistynyt

vattin arvio on se että tutkimukset pääosin puoltavat väitettä siitä että ulkomaalaisten opiskelijoiden kouluttamisesta maalle koituvat hyödyt ylittävät siitä aiheutuvat kustannukset

jo hallitusneuvotteluissa neljä vuotta sitten keskusteltiin vakavasti viiden vuoden irtisanomissuojan lakkauttamisesta

arvoisa puhemies

jos olen ymmärtänyt se on ollut suomen hallituksen esittämien veronkevennysten kannalla mutta suosittanut kyllä niitä hieman nykyistä pienemmässä muodossa

syy oli se että viiden vuoden irtisanomissuojan avulla saimme kunnanjohtajat ja kunnanjohdon innokkaaksi kuntaliitoksille

kun kuuntelee nyt ministereitä niin tulee hieman epätietoinen olotila siitä aiotaanko pääomaverotusta ja tuloverotusta jollain tavalla saattaa toisiaan lähemmäksi vai ei

kun ajatellaan kunnan työväkeä en ole kovinkaan huolissani suorittavan portaan asemasta koska hoitavia opettavia korjaavia käsiä kunnissa tarvitaan ja etenkin kun muistetaan kuinka paljon väkeä kunnista on jäämässä eläkkeelle tulevina vuosina niin tarve on aivan ilmeinen

ministeri katainen olette puhunut sen puolesta jo keväällä ja nyt jälleen uudelleen

mutta sen sijaan kuntaliitokset tähän asti ovat aiheuttaneet ainakin meillä itä suomessa monessa kuntaliitoskunnassa sen että tunkua on ollut erilaisista hallintostrategiakehitysjohtajista kun kaikille entisille kunnanjohtajille on etsitty viiden vuoden irtisanomissuojan suojaamia työpaikkoja

hyvä jos näistä päästään eroon

toivoisin tässä keskustelussa jatkossa vastauksia siihen että kun nyt lakia muutetaan niin että irtisanomissuoja ei ole enää lain suojaama riittääkö se takaamaan että tästä irtisanomissuojasta päästään eroon

ja toisaalta jos siitä päästään eroon ja kun samaan aikaan kunta avustuksia yhdistymisavustuksia lakkautetaan mitkä ovat ne keinot joilla kuntia jatkossa kannustetaan ja houkutellaan tekemään kuntaliitoksia

arvoisa puhemies

tämä on korutonta kertomaa sen suhteen että en tiedä millainen hallituspohja tässä talossa pitäisi olla jotta tähän muutosta tulisi

mutta mitä sen sijaan tulee irlantiin ja euroopan maiden pelastamiseen tästä vaikeasta kriisiajasta tätä keskustelua pidän erinomaisen populistisena koska jokainen tietää että pelastaminen olisi pitänyt tehdä ihan hallituspohjasta riippumatta

toki voi yrittää myydä vaikka hiekkaa saharaan tai lunta eskimoille mutta kun ajatellaan nyt vaikkapa niitä kiinalaisia miljonääriopiskelijoita ja kun tiedetään tosiasia että maapallo on pyöreä kiinasta suomeen on kovin pitkä matka on paljon maailmalla arvostetumpia yliopistoja kuin suomen yliopistot on maailmalla paljon puhutumpia kieliä kuin suomen kieli ja on paljon suurempia markkina alueita kuin suomi niin tässä kilpailussa maksullisilla yliopistoilla meidän on hankala kilpailla

toivon että tämä joka tapauksessa onnistuu näistä hankaluuksista huolimatta

laki lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä on hyvä ja paikallaan